oikeusministeriön asiantuntija totesi myös kun kysyimme häneltä minkälainen laki on että ei ole vaikeasti ymmärrettävä laki

selvää on että kun tämä on vapaaehtoista toimintaa niin kunta voi itse päättää järjestetäänkö ja näin myöskin syntyy eroja eri kunnissa asuvien lapsien välille ja myös heidän maksamiensa maksujen välille

toisaalta voisi herättää kysymyksen siitä mitä me voisimme tehdä tässä taloustilanteessa lasten turvallisen iltapäivän organisoimiseksi niin että me nivoisimme sinne eri toimialojen toiminnat yhteen

puhemies

annetaan kulttuurille vielä vahvemmat ja laajemmat siivet

valiokunnanhan ei kuulu olla pelkkä postikonttori siksi itsekin kuuntelin hyvin kriittisellä korvalla kritiikkiä joka kohdistui yliopistolain tiettyihin pykäliin

turvallinen iltapäivä jossa olisi mukana nuorisotointa siellä olisi musiikkiopistoja liikuntaseuroja samoin koulujen kerhotoimintaa ja sitten vielä mukana tämä iltapäivätoiminta voisi sanoa että me voisimme saada samalla rahalla enemmän lapsille ja ehkä myös useammalle lapselle

ensinnäkin suomella on mahdollisuus lähteä rakentamaan koulutuksen kärkimaana uutta liiketoimintaa koulutuksen eri tasoilla

tällä hetkellä kun elämme elinkeinorakenteessa suurta mullistusaikaa on syytä hakea myös niitä uusia työpaikkoja ja tässä on yksi paikka

se antaa samalla mahdollisuuksia lähteä rakentamaan myös yksityisille toimijoille uutta liiketoimintaa ei pelkästään meidän yliopistoille

haluan kuitenkin korostaa että en missään nimessä kannata sitä että suomen kansalaisilta lähdetään keräämään maksuja

en näe tätä sellaisena tilanteena että avaamme oven vaan me avaamme mahdollisuuden oven tuoda lisää liiketoimintaa ja antaa uusia työpaikkoja meidän osaajille

toiseksi kun otetaan näkökulma että ulkomaiset yliopistot keräävät lukukausimaksuja suomalaisilta miksi meidän pitäisi antaa ulkomailta tulijoille ilmaisia koulutuspalveluja

yksi lain käsittelyvaiheessa noussut kysymys on myös ollut ulkopuolinen raha jota toivotaan erityisesti säätiömuotoisten yliopistojen rahoitusta vahvistamaan

selvää on että ulkopuolinen raha ei saa lähteä määrittämään yliopiston tieteen tai opetuksen strategioita

arvoisa puhemies

toisaalta jo tänä päivänä yliopistot rahoittavat yhä enemmän tutkimusta ulkopuolisella rahoituksella ja tekevät sitä yhteistyössä yritysten kanssa

säästöjä voidaan tehdä hallitsemattomasti juustohöylällä tai hallitusti miettimällä miten ne voidaan saavuttaa pitämällä samalla laadusta huolta

kysymys on sitten kuitenkin siitä mistä ne rahat otetaan

otetaan rahat avaamalla koulutusviennin ovet sepposen selälleen

sieltä me pystymme saamaan niitä meidän kipeästi tarvitsemia euroja jotka tulisivat meidän suomalaisten lasten ja nuorten koulutuksen laadun vahvistamiseksi

toivon että laki antaa yliopistoille mahdollisuuden lähteä vapaammin käsin rakentamaan entistä parempia yliopistoja

otetaan listattuna lähtien siitä että opetusryhmiä pienennetään sen lisäksi selkeästi verotusta helpotetaan pienemmissä tuloluokissa sen lisäksi meillä nostetaan hyvin monissa paikoissa

kimmo kiljusen kanssa

myös edelliset hallitukset ovat toimineet vastaavissa olosuhteissa vastaavissa moraalisissa olosuhteissa ehkäpä pimeästi

mielestäni tämä ei ole välttämättä kovinkaan selkeyttävä muutos että meille tulee ylempi korkeakoulututkinto vaikka meille jäävät maisterit pelkästään yliopistojen osalta

tänä päivänä kun eletään hyvin vaikeata taitevaihetta suhdannetilanne on muuttunut on erittäin tärkeätä että meillä on elvyttävä talouspolitiikka

luottamusta on juuri se että hallitus antaa merkin verohelpotusten muodossa ruuan arvonlisäveron muodossa jotta uskalletaan todella kuluttaa

jos olen päässyt suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa niin minä kirjoitan sinne että olen suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon

ajateltu ensi vuoden kasvu on mennyt nollaan

meidän tulisi keskittyä tällä hetkellä pelastamaan hyvinvointi suomi ei siihen että me kaadamme maamme hallitusta tai olemme keskittymässä vaalityöhön vaan siihen miten pystymme tulevaisuuden suomea pitämään myöskin hyvinvointi suomena

sitten se työnantaja alkaa miettiä missä minä olet suorittanut sen kun sieltä tulee yliopistonkin käynyt samalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla ja hän on maisteri

kysymys on kuitenkin siitä millä me pystymme estämään uusien tupakoitsijoiden tulemisen ja mitkä ovat meidän toimemme

tänään makeisvero palaa takaisin kiitos siitä meidän valtiovarainministeri kataiselle ja hänen virkamiehilleen

meillä on viitteitä siitä että tupakka ei enää maistu samaan malliin kuin aikaisemmin eli suunta on oikea mikä varmaan kertonee meidän edeltävistä lainsäädäntömuutoksistamme ja niiden mukaisesti oikeaan suuntaan menevästä käyttäytymisestä

makeisveron historiahan on pitkä

pankkiunionin kohdalla varmasti on selvää se että yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan ja myös se että yhteistä valvontaa pelisääntöjen noudattamisesta tarvitaan ja aikaa varmasti menee joitakin vuosia ennen kuin siihen päästään

samaan aikaan meillä on tapahtunut nuuskankäytön lisääntymistä nuorilla ja erityisesti tytöillä on tullut nykyistä enemmän nuuskankäyttöä

lopputulos näkyy kulutusmäärissä

toinen näkökulma nuuskaan liittyen on vielä se mikä ihmetyttää kovasti että nuuskankäyttö on hyvinkin yleistä urheilupiireissä joissa ajatellaan toimittavan hyvinkin terveellisten elämäntapojen mukaan

siltä osin onkin pohdittava millä tavalla vältetään se ettei hyvin hoitaneiden pankkien talletussuojarahastoja sosialisoida ja miten rakennetaan järjestelmä joka kannustaa hoitamaan asiat hyvin

se pohdituttaa ja meillä pitäisi seuroilla olla tiukka linja siinä että kun urheilijoitten kanssa tehdään sopimukset niin siihen liittyy myös nuuskankäyttökielto

kysynkin pääministeriltä

voiko suomi lähteä ajamaan sellaista talletussuojarahastoa jossa katsotaan pankin tilannetta eli riskikerrointa ja maksujen alennus on sitä suurempi mitä paremmin pankki on asiansa hoitanut kuten suomalaiset ja pohjoismaiset pankit ovat tehneet

suomalainen kerää näin vatsavarastoihin kasakaupalla turhia kaloreita

mennään eteenpäin

tässäkin meillä on entistä suuremmat terveyserot

syöpään sairastumisen riskit kasvavat huomattavasti nuuskaa käyttävillä ja nikotiinia itse asiassa eriytyy enemmän kuin tupakasta verenkiertoon

miksi sekoittaa sen enempää

kerätään turhia kaloreita

taskurahalla voi ostaa tulevaisuudessa vähemmän karkkia ja jäätelöä

nostan tässä myös esille meidän terveyseromme

karamellivero on yksi väline jolla me pystymme myös kaventamaan yhä syveneviä terveyseroja eri väestöryhmien välillä

kun veroja on vain pakko kerätä niin miksi emme keräisi niitä turhakkeista kuin että keräämme niitä elämisen kannalta oleellisista asioista esimerkiksi ruuasta tai asumisesta kuten täälläkin jo aikaisemmin käytiin energiaverokeskustelua

arvoisa puhemies

ehkäpä joku päivä näemme sen päivän jolloin me voimme laittaa nolla arvonlisäverokannan vihanneksille marjoille ja hedelmille

arvoisa puhemies

palkitaan kuluttajia terveellisistä valinnoista

nämäkin ovat osatotuus koska vastuitamme nostavat muun muassa imfn osuudet islannin ja latvian lainat portugalin ja irlannin tuet ervvn kautta sekä keskuspankin kautta tulevat vastuut

voin sanoa että kun on seurannut tätä ammattiyhdistysliikkeen jaakaamista kun on annettu kuukausikaupalla mahdollisuus osallistua mutta ei mitään tule ulos jossain kohdin täytyy sanoa että pitää peli viheltää poikki

nyt käsillä oleva laki kunhan se vahvistetaan helpottaa etsivää nuorisotyötä

nuorisotyö tarvitsee tietoa monesta lähteestä esimerkiksi puolustusvoimista tiedot ketkä ovat keskeyttäneet palveluskelpoisuuden puuttumisen takia opetuksen järjestäjältä tiedot perusopetuksen päättäneistä nuorista tai niistä nuorista jotka eivät ole sijoittuneet perusopetuksen jälkeisiin opintoihin

silloin se päätöksenteko tulee olla hallituksella

tarkoittaako tämä sitä että seuraavaksi italia ja espanja tulisivat autettaviksi koska evmn kapasiteettia halutaan lisätä oleellisesti

tukipaketit ovat itse asiassa aika pieniä kun katsotaan ekpn toimia

tässä meillä on jälleen kerran pieni pala jolla voimme ehkäistä syrjäytymistä ja tämä on hyvin konkreettinen teko tässä lakiesityksessä eikä sitä kannata missään nimessä lähteä vähättelemään

sen vuoksi on syytä puhuakin työstä ja työn merkityksestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työ on asia joka tuo perheille toimeentulon se tuo verotulot joilla me maksamme meidän päiväkodit ja koulut

etsivä nuorisotyö on tehokas keino

valitettavasti se ei riitä

se on aivan totta

jatkamme elämistä lainalla vielä pitkään jos emme tee radikaaleja toimenpiteitä